tulevaisuuden raidehankkeisiin viitaten kannattaa kuitenkin todeta että ehkä joidenkin kaupunkiliikenteiden raitiotie ynnä muuta

nyt on selvästi nähty että on siirretty painopistettä puolustusministeriön puolelle nah oli kokonaisen ajattelun vyöry kokonaismaanpuolustuksen mallin mukaan

tässä ervv asiassa on ensiksi sanottava että mediahan päätti että kaikki se kritiikki mikä oli ennen eduskuntavaaleja oli perussuomalaisten kritiikkiä

myöskään ymmärtääkseni työ ja elinkeinoministeriön osalta ei ole edennyt valtion tukia saavia yrityksiä koskevien verotustietojen käyttöönsaanti

liikennehankkeiden sijasta myös tulevaisuudessa on elinkeino politiikan ja teollisuuspolitiikan näkökulmasta priorisoitava hyvinkäähanko rataosan sähköistyksen kaltaiset hankkeet niin että myöskin jatkossa pitää tämä linja myös pitää

eli kyllä nyt pitää varmistaa se että oikeudenmukaisesti ja määrätie toisesti puututaan harmaan talouden ja nimenomaan törkeiden talousrikosten torjuntaan

olen ilahtunut että ministeri holmlund tällä kertaa pysyy aitiossa mutta voin kyllä kertoa että läksyjä ette ole tehnyt

sisäministerihän ei kuulu virallisesti utvan jäseneksi

herra puhemies

sosialidemokraattien linjat vähän orwellmaisesti vaiettiin julkisuudessa ja ne leimattiin tosiaan perussuomalaisiksi mutta sosialidemokraatit esittivät todella kreikka asiassa tätä vastikkeettoman lainan hylkyä ja ervvssä me esitimme selkeästi että yksittäiset takausesitykset on eduskunnan budjettivallan edellyttämällä tavalla käsiteltävä

tämä on kyllä selkeä heikennys aikaisempaan tarkastelutapaan eli laajan turvallisuuskäsitteen mukaiseen tapaan käsitellä asioita

meillä se oli poiketen muista eu maista veroelvytystä ja se perustui hyvään aikaan tehtyyn hyvän valtiontalouden perinnön poliittiseen jakosuunnitelmaan joka ei ottanut huomioon talous ja työllisyyskriisin vaikutuksia

minusta on sinänsä merkittävää että aikaisemmin minä muistan sisäministeri ei ole ylipäänsä käyttänyt ilmausta talousrikos tai harmaan talouden torjunta nyt tänä päivänä sekin on tapahtunut

on todella pidettävä vakavana sitä poliittista halua ja vimmaa jolla erityisesti nyt porvarihallitus haluaa puuttua tasavallan presidentin toimintakykyyn ja asemaan

totean yleisesti nyt hallitusohjelman pohjalta että keskustelu vrstä on hyvä käydä myös hallitusohjelman pohjalta

itse asiassa olemme paljon nähneet että esimerkiksi venäjä politiikan passiivisuudessa on ollut juuri sitä että presidentin luomaa yhteistyön tietä ei ole osattu hyödyntää ja presidentin tuoma lisäarvo jota kansallisesti historiallisesti on eri aikoina osattu arvostaa on nyt kyllä hukassa

eu komissiokin edellytti ja toivoi että suomi enemmän panostaisi työttömien perheiden tukemiseen ja kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen

puhemies

vastalauseessa me esitimme myöskin perustuslainmukaisuuden selvittämistä perustuslakivaliokunnassa

olemme toki olleet erilaisissa myöskin puolustusvoimiin liittyvissä tehtävissä ja lähinnä edellisen hallituksen aikana frontexin ulkorajavalvonnassa käytettiin dornier konetta muun muassa kanariansaarten alueella välimeren laittoman maahanmuuton lähinnä valvontatehtävissä

esimerkiksi kun kilpailusääntöihin pohjautuvasta kilpailusta eun mukaisesta henkilöliikenteen osalta aiotaan päättää niin sen on tapahduttava kilpailun avaamisen hyödyistä ja haitoista tehdyn kokonaistaloudellisen tosi perusteellisen arvion pohjalta

tätä ei ole tehty

lauri oinonen otti erittäin tärkeän asian esille että meidän pitää myös teollisuuspoliittisesti nähdä näiden tariffien vaikutukset

nepponen siinä että turvapaikanhakijoiden määrä on nelinkertaistunut alaikäisten alle eli siellä aloin alaikäisten määrä yli seitsenkertaistunut ja perheenyhdistämisdirektiivi on suomessa löysin

edelleen esitimme väistyvien takaajien vaikutusten selvittämistä jäljelle jäävien takaajien asemaan pankkiveroa sekä esitystä rahoitusmarkkinaverosta

itse asiassa presidentin ja hallituksen välisen vuorovaikutuksen ja turvallisuuteen liittyvän sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteinen arviointikokonaisuus on varsin herkkä

eli tämä on aika olennainen asia ja tämä ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kokonaisuus ja tähän utvaan liittyvä huomio pitäisi kyllä nyt myös eduskunnan käsittelyssä ja ulkoisen sisäisen turvallisuuden kokonaisuus ja myös hallituksen sisällä arvioida

näitähän osittain olemme pystyneet viemään nyt vaalien jälkeisessä neuvottelutilanteessa myös hallitusohjelmaan mutta tässä on nyt myös kisa mutta

mutta tässä on kyseessä tietysti aivan uusi operatiivinen toiminta jossa ollaan suoraan tekemisissä myös aseellisen toiminnan kanssa

siksi eduskunnan pitäisi uudelleen käyttää korvamerkittyjä rahoja lasten ja nuorten psykiatrian lastensuojelun osalta ja myöskin meidän tulee kohdentaa arvovalinnoissa oikealla tavalla tukea

silloin on keskeistä ei pelkästään kokonaistaloudellinen tehokkuus vaan raideturvallisuus palveluiden saatavuus sekä henkilöstön aseman tasa arvoinen turvaaminen kuten hallitusohjelmassa edellytettiin

pitää myöskin sanottava että edustaja kiviniemi tänään täällä on kyllä todella uskomattomalla tavalla pystynyt edustaja pekkarisen kanssa tuohon takin vaihtoon

kaikki ymmärrämme kansainvälisen yhteistyön tarpeen tämän merirosvouden torjumisessa mutta tässä yhteydessä me viemme suomen lipun sellaiseen operaatioon jossa minusta olisi pitänyt ed

liikennepoliittisessa valmistelussa esitettiin että pitäisi vapauttaa pariksi vuodeksi näitä rahtimaksuja nyt nimenomaan metsäteollisuuden toimintaedellytysten tukemiseksi itä ja pohjois suomessa

valitettavasti tähän ei hallitus osoittanut nyt määrärahaa mutta ehdottomasti näin pitäisi toimia ja laajemmin juuri kuten sanottu raide ja vesiliikenteen kehittäminen on eurooppalaista liikennepolitiikkaa myös ympäristöasiat paremmin huomioon tavallinen pohtii

nimittäin viime keväänä kävi selväksi suuressa valiokunnassa ja myös eduskunnassa että hallitus oli sitoutunut ervvn takausten kokonaismäärän nostoon jo keväällä mutta ervvn muutosta ei haluttu antaa ennen eduskuntavaaleja tänne

on myöskin samalla kun ministeriä kiittää todettava että lisävääntöä nyt kyllä tarvitaan nimenomaan tämän ten t ydinverkon osalta koska kyse on kuten valtiovarainvaliokunta nyt muun muassa pari viikkoa sitten totesi erittäin tärkeistä itäisen ja pohjoisen suomen kehittämiseen ja venäjä strategiaan liittyvistä valmiuksista

keskustelu on päättynyt

myöskään ei ole puhuttu eri viranomaisten välisistä suhteista eikä valtioneuvoston ja pääministerin alaisen kanslian suhteesta sisäisen turvallisuuden viranomaisiin

ehkä on ollut hyväkin että tiettyjä asioita on voitu nyt uuden hallituksen toimesta parantaa ettei todella annettu sitä samanlaista pikaista juttua runttaamalla

ja kun tunnemme oikeusministeriön tietyt sinisilmäisetkin perinteet niin kyllä tämä ruanda esimerkki on hyvä vaaramomentti sille että me joudumme kenties tässä tällaisiin hyvin hankaliin tulkintoihin

pöydälle panoa varten esitellään pääjäristyksen viides toista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas kuudetta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee

minä henkilökohtaisesti näen kyllä että poliisien ja muiden turvallisuusviranomaisten lainmukaisten toimintaoikeuksien ja velvollisuuksien suhteen tässä luodaan myös mahdollinen hämäryys sille mitenkä valtioneuvoston kanslia ikään kuin kriisiaikaan ja sisäiseen ja ulkoiseen uhkaan liittyen lähtee tulkitsemaan ohi sisäisen turvallisuuden viranomaisten myöskin tietyissä oloissa asioita

no vaalien pelko oli tämän ratkaisun tausta mutta tämä on selkeästi ollut siis jo viime keväänä esillä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas kuudetta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistunto hyväksyttäneen tax

kyllä minä henkilökohtaisesti olen tältä osin huolissani nimenomaan niistä tilanteista jotka saattavat ministeri stubbin todennäköisyyslaskennan uuteen valoon ehkä sitä myöten muutenkin ministeri stubbin lausunnot

tässä edellisen hallituksen linjaus oli tämän ruotsin kuningaskunnan ja totta kai myös suomelle tärkeän botnian korridorin toteuttamisesta mutta venäjään liittyvät suuret mahdollisuudet ja meidän ja euroopan unionin yhteiset kasvuintressit ja talousintressit puoltavat tätä venäjän politiikan tarkempaa läpikäyntiä

seuraava täysistunto on huomenna toinen kuudetta kello neljätoista

tiedän mutta käytän työjärjestyksen mukaista puheoikeutta koska haluan nyt todeta että tämä on yksi suurimpia suomen historian asioita ja tämän käsittely ei nytkään ihan kunniakkaaksi tällä viikolla muodostu

se rajanveto on poliittisesti hallituksen piirissä kuitenkin tehtävissä ja tässä voi syntyä myöskin vaarallista koppalakkihenkisyyttä

siinä oli muun muassa käännetyn arvonlisäverojärjestelmän eli ketjuuntuneiden rakennusurakoiden parempi valvonta tullirikosselvitykset verotustietojen saanti

myös hallitusohjelman teossa sovittiin että kun on kyseessä esimerkiksi elinkeinoelämän ja kansainvälisen vientiteollisuuden toimintaedellytykset niin lentoliikenteen turvaaminen on perusteltua

kankaanniemen äsken puheenvuorossaan esille tuoma valmistelun ja paneutumisen kritiikki on mielestäni jossain määrin kyllä perusteltua

minusta edustaja halla aho niin kuin muutkin ihan suoraan sanoen toivat esille suomen sisun näkökulmaa ja suorat perustelut kyllä puhuivat puolestaan ei niihin tarvitse tässä enää palata

tässäkin on kysymys siitä että me emme tee teitä rataa emmekä infraa itsetarkoituksellisesti vaan sillä on suomen talouden työllisyyden ja kansallisen selviytymisen tehtävä

mutta tässä kasvu ja työllisyysvaikutusten huomioon ottamisessa me joudumme itse asiassa kaikki edustuksellisen demokratiankin nimissä vakavan paikan eteen tämän toimintaympäristön ja koko maailmantalouden syöksykierteen pahetessa

kyllähän nyt jokainen huomaa että tässä siirtyy väistyvien takaajien eli heikkojen maksajien vastuita myös meille

kun yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin seurauksena ja julkisen talouden alijäämien hallitsemattoman kasvun seurauksena kreikka päätyi huijaamaan erityisesti euromaita ja koko maailman rahoitusmarkkinoita ja sen johdosta sitten jouduttiin vakavaan hallitsemattomaan kierteeseen niin täytyy sanoa että suomi eli nykyinen porvarihallitus oli kyllä hyvin kolkkapoika hengessä tätä kreikan lainajärjestelyä hoitamassa

sen myönteisiä puolia toki oli muun muassa kuntatyönantajan aseman helpottuminen ja jos kelamaksu nyt palautetaan takaisin työnantajille niin pitää myös kuntien valtionosuuksissa tehdä tietysti korjaus vastaavaan suuntaan

minä haluan vielä huomauttaa siitä että hallituksen kanta valtiovarainministerin johdolla on ollut kielteinen käännetyn arvonlisäverojärjestelmän yleensä laajentamiseen ja kokeilemiseen saksan itävallan ja ruotsin myönteisyydestä huolimatta

mutta minusta on totta kai tärkeää että sisäisen turvallisuuden osalta meidän viranomaisemme puuttuvat ja kykenevät puuttumaan muun muassa vakaviin rikoksiin myös sillä tavalla että palautukset toimivat

tässä suhteessa on tulkinnallinen savonlinnan töiden pysähtyminen koska hallitusohjelman teossa esimerkinomaisesti mainiten todettiin että vireillä olevat liikennehankkeet saatetaan loppuun

tähän fantastiseen energiauudistukseen liittyy todella vakavia seuraamuksia paitsi inhimillisesti kotitalouksien kustannusten kannalta niin muun muassa metsäteollisuuden toimintaedellytysten vaikeutumisena

toivon että nyt tämä eduskunnassa käyty keskustelu mitä tässä on käyty painaa hallitusta pakottaa suoraan sanoen lähtemään tässä saksan viitoittamalle ja eun yhteiselle rikostorjuntatyölle

mutta nyt kun me katsomme tätä sopijamaiden listaa niin kuinka monta kelvollista tämän kriisin hoitoon ervvn kautta loppujen lopuksi löytyy

myöskin puutalorakentamiseen ja puurakentamiseen liittyy kielteisiä asioita jotka täytyy käydä läpi

pitäisi ottaa kokonaisvaltaisesti kyllä käsiin tämä asia

meidän suurin sisäisen turvallisuuden uhkamme on sosiaalisen turvallisuuden puutteet ja erityisesti syrjäytyminen ja muun muassa maahanmuuttajien kotouttamisessa olevat erittäin vakavat puutteet

tässä on hyvä vielä toistaa että suomen hallitus muun muassa sosialidemokraattien vastustuksesta huolimatta meni lainajärjestelyihin ilman mitään vakuuksia

puheilla tämä ei yksin hoidu

myös näissä ervvn mahdollisissa valtioiden joukkovelkakirjahankinnoissa täytyy tämä tsekata ja varmistaa ja ennakoiva tuki ilman sopeuttamisohjelmaa sen pitää olla niin että kriteerit ovat kunnossa

mitä tulee taas perustienpidon ja perusradanpidon määrärahoihin hallitusohjelman mukaisesti niihin kiinnitetään erityinen huomio ja parhaamme mukaan teemme niin myöskin tässä eduskuntatyössä budjetin käsittelyssä

suurin sisäisen turvallisuuden uhka on tämä kärjistyvä sosiaalinen turvattomuus ja tähän asiaan

kun ministeri thors poikkeuksellisesti olette nyt salissa niin kiinnitän huomion oikeus ja sisäasiainministerineuvoston puolella nimenomaan selvään linjanmuutokseen edellisestä kaudesta

eu tapaan puluja ja jopa pampun ja koppalakkilinjan sijasta me joudumme jatkossa entistä voimakkaammin puuttumaan

näitä toimijoita joiden perimät korot ovat sellaisia että periaatteessa jos satamassa perittäisiin sellaista korkoa niin se olisi ilman muuta poliisiasia

tätä kautta se tulee näkymään myöskin suomen valtiontalouden hallinnassa ja erityisesti meidän muutenkin vaikean talous ja työllisyystilanteemme ja hyvinvointivaltion rahoituksen osalta

suomen enimmäisvastuita mietittäessä ja suomen valtiontalouden kestävyyttä mietittäessä on todella otettava myös ekp huomioon ja kansallisen pelastusrenkaan osalta meidän on myös valmistauduttava siihen että kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentäminen sekä elvyttävät toimet onnistuvat myös suomelle

miksi yhteiskunta suojelee tätä toimintaa

minusta kannattaa nyt ihan omilla jaloilla ruveta seisomaan jo kohta kaksi vuotta on nyt päättynyt tappoi myös neuvottelut us hyväksytään ja o sillä että lakivaliokuntaan ja perustus laki oli

toinen asia on se että suomen aloite puheenjohtajakaudella hyväksyttiin eurooppa neuvostossa koskien eurooppalaisen yhteisvastuun syventämistä maahanmuutto rajavalvonta ja turvapaikkapolitiikassa

kysymys on erittäin tärkeä muun muassa meidän oman maamme turvapaikkapolitiikan ja muun muassa laittoman maahanmuuton torjunnan näkökulmasta

me ajamme meidän nuorisomme epätoivoiselle tielle taloudellisten vaikeuksien takia

tämä asia on täällä käsitelty ja tältä osin on olemassa sosialidemokraattien kirjalliset vastalauseet ja pöytäkirjoissa myös meidän näkemyksemme

toivon nyt todella että perustuslakivaliokunta vastuullisesti katsoo tämän suomen historian suurimman sitoutumisen kokonaisuutta ja valtiovarainvaliokunta ja muut valiokunnat myöskin osaltaan asettavat selkeät reunaehdot tavalle jolla nyt jatketaan eteenpäin

jo silloin nimenomaan me korostimme että kun mennään sitten muihin valtion rahoitusvakaus ja valtion takausmuotoihin jatkossa niin ne pitää yksitellen käsitellä ja perustelut käydä vastuullisesti läpi

joka tapauksessa tärkeää on sekä hallituksen että opposition tukea suomen hallitusta muun muassa tässä vakuuslinjassa

ihan lyhyesti haluan vain tässä tuoda esille että tämä ei saa olla rutiininomainen ilmoitusasia vaan kyllä takauksia mahdollisesti käytettäessä edellytetään ja sosialidemokraatit erityisesti edellyttävät että pankkien ja muiden sijoittajien vastuu käydään perusteellisesti läpi

se tulee joka puolelta vastaan pääsääntöisesti nimettöminä mutta myös suoraan henkilöiden yhteydenottoina ja täytyy sanoa että poliisikansanedustajat luottavat enemmän poliisijohtoon kuin kentän poliisit

on syytä myös miettiä onko tämä poukkoilu jossa poliisien koulutusmäärät pudotetaan jopa sataan eli tietoisesti vähennetään koko poliisin vahvuutta nyt oikea tapa

siitä on vastuullinen suomen hallitus joka kylläkin kolkkapoikahengellä kuten sanottu saattoi suomalaiset veronmaksajat todennäköisesti aikamoiseen maksajan osaan tässä aikaisemmassa ratkaisussa

mutta jatkossa on edellytettävä että suomen hallitus toimii päättäväisesti myöskin rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uusimiseksi ja tämä on erityisesti ilmeisen moraalikato ongelman vähentämiseksi välttämätöntä

siinä oli lähtökohta juuri se että me puutuimme nimenomaan laittoman maahanmuuton torjuntaan pyrimme estämään perusteetonta turvapaikan hakemista ja nopeutimme käsittelyä

myöskin voi sanoa että jouduttiin hyvin tarkkaan käymään niin poliisijohtaja toivasen kuin muiden kanssa läpi poliisin tulevaa resursointia myöskin koulutus ja poistuma asioissa

mutta kaikista huolestuttavinta on hätäkeskuksen osalta että ministeri ei ole toiminut hallitusohjelman edellyttämällä tavalla turvallisuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden ja hätäkeskusjärjestelmän toimintakyvyn kannalta

sen verran vielä erityisesti kreikkaan liittyen että täytyy sanoa että kyllä ecofin valtiovarainministerien neuvosto ja suomen hallituskin kuuluvat varsinaiseen jälkiherännäisten joukkoon

ensinnäkin se on ollut erittäin tärkeätä että suomalaisten rauhanturvaajien osaaminen ja kyvykkyys tuodaan vahvasti täällä esille mutta päätöksenteon kannalta ja suomen roolin kannalta vähemmälle on kyllä jäänyt se mikä on siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan suhde ja meidän operatiivinen tavoitteemme erilaisissa tehtävissä

ulkomaalaisviraston toiminnan tehostamisella se lyhennettiin kahteen kolmeen kuukauteen ja tämä romahdutti sitten myöskin tämän perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrän

tässä ei nyt teatteriryhmiä olisi pitänyt asettaa vaan ministerin olisi pitänyt ottaa tämä ministeri holmlundin karttaharjoittelu ihan oikeasti arvioitavaksi

kyllähän näiden kasvu ja vakaussopimuksen kriteerien täyttämättömyydestä on keskusteltu ja kiinnitetty näihin huomiota niin valtiovarainvaliokunnassa kuin myöskin suuren valiokunnan keskusteluissa vuosien mittaan